voidaan käydä hieman debattia tästä aiheesta

edustaja

a b c d

olen myös

omassa ryhmäpuheenvuorossamme lähetekeskustelussa toivoimme että hallitus olisi kehysriihessään voinut arvioida ja tarkastella näitä erittäin mittavia leikkauksia ja palauttaa edes osan esimerkiksi kansalaisjärjestöjen ja varsinkin yk järjestöjen resursseista

ehdotuksesta on äänestettävä mietintö linjaa edustaja mäkisalo ropposen ehdotus ei

jo sopimasta selviämiseksi on pakko ottaa lainaa näiden ammattien arvostus voi laskea eivätkä nuoret enää uskalla hakeutua opiskelemaan kyseisiä

satakaksikymmentä ja ääntä viisikymmentäkahdeksan teijan tähti ja kahdeksan poissa kolmetoista eduskunta hyväksyy

miller markan

oli selvää yrityksessäni siellä on saatava merkitään erittäin todennäköistä

se on tämän talon arvokkuudelle sopivaa

kiuru

emme voi voittaa pöytään

täällä saa tavalla

touko aallon ehdotus kaksi edustajaaa

kiitos

ei ole paljon arvoa siinä on tietty riski riskiarvio tämän

hänestyksissä

kiuru

ader fru talman emu jaosto tuula istui esteiden molempien käsien varaan hietalahti leena niemi

valitettavasti jouduimme kovin pahoin pettymään sillä sen sijaan että hallitus olisi tarkastellut näitä rajuja leikkauksia uudestaan hallitus päätti vielä lisätä uusia leikkauksia nimenomaan kehitysyhteistyöhön

pienen riskin suostui ja luoneet nippa mekkana rekkojen tien

näin hallitus tuntuu uskovan työhyvinvointiin panostamisen sijaan se aikoo lakkauttaa työkyvyn ylläpitämiseen ja työurien pidentämiseen tähdänneen paura kuntoutukseen ennen kuin sitä ehdittiin edes aloittaa työterveyslaitoksella josta löytyy parasta osaamista työhyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitoon ja jo hallituksen leikkauksen seurauksena aloitetut lähes kolmannekseen henkilöstä kohdistuva

enemmän liturgia ja soutaa vikin hallitukselta vuonna todellista uudistamista juuri nyt on todella totean että jos rahoja annetaan menevät

äänestysjärjestys hyväksyttiinen ne

eniten on se onnistuu britannian eun rooli on hiljaa välieriin kun starr meira kriittiset instead istui diamond beer andra

tämä tuntuu kyllä täysin kohtuuttomalta kun samaan aikaan tässäkin salissa lukuisia kertoja on vaadittu että pakolaisvirrat pitää vain pysäyttää rajoille ja auttaa ihmisiä siellä missä he jo ovat

asia

ellei kreikka pysty omaa hallintoaan ennätys budjetoima vastuun istuttamaan valvomaan omaa julkista talouttaan viimein

merja mäkisalo ropponen on

visiirin tavoin se meni nosti rintaansa myös muissa oman vastaisku kattavaan eräs

edustaja huotilainen neljä ja yritysten viitasen ehdotus viisi ei

öö

satakaksi ja ääntä viisikymmentä ei ääntä ja nollan pois neljäkymmentäseitsemän eduskunta tästä äänestyksestä hyväksi

ahdisti vieraan kosma muu etelä suomi lenka vilhelm painostaa tuon asian satui dieu on veroprosentti on vaan tiakkadien istui vielä ilman muuta ex

täällä käytännössä ei ole

arvoisa rouva puhemies

arvoisa puhemies

kymmenes

hallitus julkistaa ohjelmassa itä suomessa miehet ja naiset ovat tasa arvoisia mutta näiden peniä ensimmäisten kuukausien toimista päätellen tilannetta jota yritetään korjata

l kolmekymmentäkolme ei ääntä tyhjä nolla poissa kahdeksantoista eduskuntaan tässä äänestyksessä hyväksynyt edustaja kuitin ehdotuksesta edustaja östmanin ehdotus ja edustaja puotilan ehdotus ei mietintöä vastaan

uusvaaran jolla on yleensä saman materiaalin makunen fattan istui die warum että suvun

multala

suomikin päätyi antaa ensimmäisen pää oma osuutensa euroopan vakausmekanismin mekanismelle ykspilkku neljä neljä miljardia euroa se on siellä sisässä ja vaali on yhdestätoista miljardista eurosta vielä jokin aika sitten se oli budjettikirjaan kirjattuna että summaa maksettava vaadittaessa mutta jostain syystä vielä yksimielinen ja

sun publishervas

hän totesi hyvin selkeäsanaisesti sen että pitkäjänteinen työ maailman köyhimpien auttamiseksi vaatii aikaa ja rahaa ja tulokset eivät tule hetkessä

väki on kiistatonta että näissä talkoissa pisintä vuoroa tekevä pienituloiset

asia

satakolmekymmentä kahdeksan ja ääntä neljäkymmentäneljä ei ääntä tyhjä nolla poissa seitsemäntoista eli mäntässänne sillä sen edeltäjä eskonen sprn edustaja aallon ehdotus ja edustaja ei näin ehdotus ei äänestysjärjestys hyväksyttiin

julia on rumine astui esteenä vielä keskustori eristeenä raggiung mieliala taas tutun hyks kuole

tämän tiedon soisi tavoittavan myöskin täällä keskustelussa joskus esitettyjä arvioita siitä että vaikuttavuus on ollut heikkoa

suurin osa hallituksen pakolaista ja muista työelämän heikennyksistä iskee erityisesti naisiin leikkaukset sairausajan palkkaan vuosilomiin ja lomarahoihin tottuvat eniten kuntasektorilla jossa kahdeksankymmentä prosenttia työntekijöistä on

piwilen tehoa ei finland täyden vastuun molempien väliä vaan huokaistu eero viivillä tavalla ajeluihin ja miika aihetta

maininta budjettikirjasta myöhemmin poistettu yhtä mielenkiintoista osoitti että kun nimenomaan väläytetty sitä että kreikkaa tuetaan euroopan vakausmekanismin kautta nykyiseen pankin kautta joka luxemburgin

siirrytään ryhmäpuheenvuoroihin

on totta että meidän tulee vaikuttavuutta paremmin kyetä arvioimaan mutta se vaikuttavuuden arviointi ei voi tapahtua kuukausissa tai vuosissa vaan sille täytyy varata riittävästi aikaa

antti mäkelä mäkelä

ja paradoksaal badri sipilä liedes program täällä somasti häviäjien liikaa meille että ennen oli hankala vierin ja kaikki muut veden

sen vuoksi toimenpiteet joilla etyj siis kansainvälinen yhteisö voi myötävaikuttaa ukrainan tilanteen ratkaisemiseen ovat tällä hetkellä vaakalaudalla ja tässä suhteessa on tärkeää että etyj kykenisi jatkamaan toimenpiteitään ja että suomen kaltaisten maiden panos tämän prosessin eteenpäinviemiseksi voisi olla myöskin täysimittainen

esimerkiksi nostan puhemies vielä lopuksi sen että kun katsomme näitä pakolaisvirtoja ja sitä tulevaisuutta joka meillä euroopassakin voi olla edessämme pitäisi kyetä ennakoimaan nykyistä paremmin

en pelkää synnytysikäisiin naisiin osuu hallituksen suunnitelma sallia alle vuoden mittaiset perusteettomat määräaikaiset työsuhteet myös leikkauslistalle päättyneen vuorotteluvapaan käyttäjistä valtaosa on

en onko se piikki auki vai onko se kiinni

tätä keskustelua mutta camus innolla kun

mäki

opiskelijajärjestöt syliä salo ovatkin osuvasti todenneen että opintotukileikkaukset jatkuvat tulevaisuudelta

arvoisa puhemies

onko hän oli yks puolen edustaja zyskowicz on se siis raikas ylistämänä olen siihen asti aivan samaa mieltä että kreikka on elänyt vastuuttomasti yli varojensa ja siellä talousjärjestelmässä ja maan taloudenpidossa on paljonkin kerran korjattava spot kyllä nekin pankin olisi pitänyt laittaa paljon tiukemmin vastuussa jotta holtittomalla tavalla ovat eduskunta valitsee valtuuskunnan jäseniksi ja ranskalaiset pankit jotka pääsitte päästettiin juoksemaan omia vastuitaan pakko oppia kyllä se vaan on päivänselvä asia että kreikka ei tule

jos esimerkiksi kuivuuden ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat vaikutukset tulevat realisoitumaan niin me puhumme vielä hieman isommista pakolaisvirroista tulevien vuosikymmenien aikana mikäli emme kykene näitä maita auttamaan

isää

lakiehdotusten toinen käsittely päättyi

surullisinta mielestäni tässä koko keskustelussa pikavipeistä on se että yhteiskunnassamme on ajauduttu siihen pisteeseen että holtittomuus oman talouden hoidossa on lisääntynyt ja ymmärrys raha asioista on vähentynyt

äänestyksessä

on erittäin epätodennäköistä että opintotukileikkaukset lopettaisivat opiskelijoiden valmistumista

sataviisikymmentäseitsemän jaa ääntä kolmekymmentä ei jää nolla poissa kaksitoista keys on tässä äänestyksessä hyväksytty nosteviitasen ehdotuksesta edustaja on uotilan ehdotus ja hajusteviitasen ehdotus ei äänestysjärjestys hyväksyttiin

kokonaan ennen kuin se on hallituksen suunnitelma puolittaa ammatillinen aikuiskoulutustuki ja muuttaa leikattu osuus

opintorahan leikkaaminen johtaa helposti siihen että opiskelijat joutuvat tekemään yhä enemmän töitä

minusta on kuitenkin hyvä että tässä esityksessä ei nyt olla yksiselitteisesti kieltämässä yritystoimintaa vaikka alan toimijoiden yhdistyksen näkemys onkin se että lakimuutos tarkoittaisi yritystoiminnan loppumista

tehtiin seuraavat pääluokkaa koskevat hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt edustajille monistettuina ja nyt eduskunta on hyväksynyt niin ne

turvatakseen toimeentulonsa lainan ottaminen ei ole houkutteleva tilanteessa jossa korkeakoulutettuja työttömyys kasvaa ja tulevaisuudennäkymät ovat

palkansaajajärjestöjen mukaan leikkaus veisi pieni ja keskituloisilta mahdollisuuden aikuisopiskelun ja näin romuttaisi käytännössä koko tulen lähes puolet tuen saajista opiskelen naisvaltaisilla sosiaali ja terveysaloilla

tämä on äskeiseen keskusteluun viitaten tärkeä havainto sen vuoksi että olemme edellyttäneet tehdessämme päätöstä mennä georgiaan ja tbilisiin että antavat takeet siitä että kaikki etyjin osanottajavaltiot voivat saapua ja saada viisumit tulla tähän etyjin yleiskokoukseen parlamentaariseen yleiskokoukseen

yli

toivottavasti tästä kuitenkin löytyy sellainen kokonaisratkaisu joka mahdollistaa yritystoiminnan mutta sellaisilla ehdoilla ettei niillä entisestään vaikeuteta sellaisten ihmisten tilaa jotka ovat harkinnan puutteen ja joskus myös heikon elämäntilanteen edessä ajaneet itsensä velkakierteeseen

satakaksi ja häntä viisikymmentäyksi neljään tyhjään olla pois neljäkymmentäkuusi eduskunta merja mäkisalo ropponen on ilmari nurmisen kannattamana ehdottanut että pykälä hyväksytään vastalauseen yksi mukaisesti edestä nauraminen tarhoissa mukaisena

asia

sitten mietin jaana edustajaa myllerin ehdotus kuusi numeroituina jaetut ehdotukset

joustoa laina aikoja ehtoihin tulee selviämään tuosta valtavasta velkataakastaan se on ikävä tosiasia mutta haluaisin kyllä kuulla niiden kannalta jotka vielä vaalien alla sanoivat että piikki on sitten kiinni että onko se kiinni vai

jotkut hallituksen suunnittelemat toimenpiteet näyttävät jopa siltä että tavoitteena on lisätä erityisesti naisten työttömyyttä subjektiiviseen palais kasvatusoikeuden rajaaminen ja päivähoidon ryhmäkokojen suurentaminen johtava opetus ja kulttuuriministeriön arvioiden mukaan noin kahdentuhannenkolmensadan työntekijän irtisanomiseen tulevat takaa näiden toimien vaikutuksista perheen perheen ja työn yhteensovittamiseen

olisikohan myös syytä lisätä ihan kouluissa entisestään opetusta oman talouden hoidosta tietoisuutta siitä että menot pitää aina suhteuttaa tuloihin ja että velaksi ei voi loputtomasti elää

opintotukeen viime vuosien aikana tehty lukuisia muutoksia joiden vaikutukset tulisi arvioida kun

ja sellaiset takeet ovat meillä tällä hetkellä olemassa mikä kertoo tietysti siitä että olkoot kuinka huonot olosuhteet poliittisesti tahansa niin on voitava käydä avointa ja suoraa vuoropuhelua kaikkien etyjin osanottajavaltioiden kanssa

opintotuki tulee jättää rauhaan ja antaa opiskelijoille mahdollisuus keskittyä opintoihin jatkuvan toimeentulosta huolehtimisen

niiden ymmärtämälle ne muut ilmari nurminen mäntästä ja leena mut hanna sarkkinen vesa edita taide raskas lakiehdotus hylätään

sitten voidaan käydä debattiin

äidistä siskoista maailman kanssani samaa mieltä siitä pohjoismaiden neuvoston suomen koko euroalueen etuhan on se että on hyvä taloustilanne kohenee tältä kreikkalaisilla päättäjillä on mahdollisuus saada talous taas kuntoon

hallitukselta tuntuu unohtuvan että opintotuki on opiskelijan

ehdotuksestaan äänestettävä joka hyväksyi lakiehdotuksen äänestää jaa jos ei voitane kiinnitysvillä selonteko hyväksyttiin

ja erityisen selvää on se että etyjin periaatteet euroopan ulkopolitiikan hyvät pöytätavat tulevat myöskin noteeratuiksi mahdollisimman voimaperäisesti niin että kaikki osanottajavaltiot tässä tapauksessa erityisesti venäjä joutuvat kaikkien muiden valtioiden taholta noteeraamaan että etyj on näissä asioissa enemmän kuin tosissaan

sataviisitoista ja häntä seitsemänkymmentäyksi ei tehtiin seuraavat pääluokkaa koskevat hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset

tiedämme että mitä heikompilaatuisia päivähoitopalveluita on tarjolla siitä todennäköisimmin äidit jäävät pois työelämästä kotihoidontuen

suomen perustuslaki turvaa jokaiselle perustoimeentulon turvaan

siksi asia sentään kenttä saadaan aikaiseksi ensinnäkin neuvottelutulos ja sitä myös kreikkalaisille päättäjille työrauhaa keskittyä näihin tai taloudellisiin uudistuksiin ovat osa tekemässä on myös kyseenalaisia neuvotteluehtoja eli lainaehtoja jotka eivät entuudestaan heikennä keikan taloudellista tilaa

tämä koskee myös opiskelijoita opintotukeen tulee suhtautua ensisijaisesti sosiaaliturva

a kari

emi eduskuntavaaleja nykyiset hallituspuolueet lupasivat että koulutuksesta ei

niin pitkään että on pakko kysyä onko hallituksella jotain nimenomaan naisia

toinen asia joka tähän liittyy on se että sen jälkeen seuraava kokous tulee järjestettäväksi valko venäjällä minskissä

nyt pääministeri juha sipilän hallitus leikkaa korkeakoulutuksesta ja tutkimukset ja erittäin rajulla